arvoisa puhemies

mikä muu kuin se että opiskelija saa opintonsa valmiiksi ja jatkaa uuteen oppilaitokseen uusiin jatko opintoihin tai työelämään kertoo meille mitä parhaimmin koulutuksen onnistumisesta

nyt voimme unohtaa ikävät ja surkeat jokakeväiset lukiorankinglistat joita media epätoivoisena viljelee

todellisesti tämän rahoitusmuutoksen tarkoituksena on turvata ja vahvistaa koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia vastata yhä joustavammin opiskelijoiden työelämän muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella

arvoisa puhemies

laukkaselle haluaisin täällä kommentoida

hän kertoi että sosialidemokraattien vastalauseen lausumaehdotus ei ole muuta kuin määrärahoista mutta kyllä siellä on myös maininta tästä että eduskunta yhtyisi selonteon parlamentaarisen seurantaryhmän kannanottoon jonka mukaan suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset ovat kestäviä eivätkä edellytä olennaisia tarkistuksia

tässä selonteossahan hallitus linjaa suomalaista puolustusta uudella tavalla ja hallituspuolueet ovat tulleetkin pitkin kevättä ulos julkisuudessa hyvinkin erilaisin mielipitein joita on täällä jo kommentoitu

arvoisa puhemies

tämä on keskeinen kansainvälistä järjestelmää määrittävä piirre

tähän perustuu myös suomen turvallisuuspoliittisen aseman vakaus

osallistuminen syvenevään kansainväliseen rauhanturva ja kriisinhallintatyöhön sekä aktiivinen toiminta eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseksi ovat tärkeä osa suomen puolustuspolitiikkaa

sähköisten viestintä ja tietojärjestelmien välisen langattoman tiedonsiirron yleistyessä ja järjestelmien käytettävyyden laajentuessa on syytä kiinnittää huomiota yhä enemmän myös toimintavarmuuteen

kuitenkin muun muassa puolustusministeri on kannustanut julkisesti suomea ja ruotsia liittymään natoon perustellen sitä pohjoismaisen ja laajemminkin kansainvälisen yhteistyön edistämisellä

presidentti halonen on todennut että suomi päättää itse turvallisuuspoliittisista ratkaisuistaan

olisi suotavaa että tätä politiikkaa pystyttäisiin yhteneväisenä myös viemään eteenpäin

arvoisa puhemies

täällä edustaja kiuru ensin kovasti kertoi että kokoomus ei kannata ja hän ei kannata lukukausimaksuja missään nimessä ja haluaa sen tuoda esille mutta sitten hämmennyin kyllä suuresti tästä sen jälkeen alkaneesta keskustelusta

yhtäkkiä täällä kaikki kokoomuslaiset niin sasi kuin kanerva siellä yhteen ääneen kertovat että nämä lukukausimaksut pitää tuoda ulkomaisille opiskelijoille

sivistysvaliokunta käsitteli aika viisaasti tätä lausumaa tämän koulutusviennin osalta eli me emme missään nimessä sillä halunneet tarkoittaa sitä että se suoraan vie meidät lukukausimaksujen pariin että ulkomaalaisille opiskelijoille tällainen kohtelu tulisi vaan että näitä lainsäädännöllisiä esteitä tutkitaan selvitetään mitkä siellä ovat ne oikeat esteet minkä takia tämä kansainvälisyys ei sitten toteudu siinä mittakaavassa missä se olisi mahdollista

tämä esimerkki näistä muista maista missä on tehty tätä siirtymää sinne suuntaan kyllä kertoo aika paljon niin että meidän kannattaa varmaan nekin esimerkit ottaa huomioon vähän tarkemmin kuin mitä edustaja sasi tässä kertoi

arvoisa puhemies

sähköinen lääkemääräys eli e resepti saatiin kokeilukäyttöön suomessa nyt syksyllä nyt jo vuoden jäljessä alkuperäisestä aikataulustaan

sitä seuraa kansallinen e arkisto ensi talven kuluessa

tässä yhteydessä haluan kiittää ministeri risikkoa siitä että hän on hyvin vakavasti ottanut tämän viranomaisverkko virven toiminnan huomioon ja toiminut sen hyväksi

mikäli viranomaisradioverkon sosiaali ja terveystoimen aluepääkäyttäjä ja toimiala asiantuntijajärjestelmä lakkautuu johtaa se vääjäämättä kuntien viranomaisradioverkon alasajoon

toisaalta sekä valtio että kunnat ovat tähän mennessä panostaneet merkittävästi sosiaali ja terveystoimen viranomaisradioverkkoon ja tämä resursointi hukkaantuisi viranomaisradioverkon alasajon myötä

edustaja lygia o

osa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenistä äänesti vahingossa lain hylkäämisen puolesta vaikka sosialidemokraattisen ryhmän kanta oli äänestää lain hyväksymisen puolesta joten esitän että pöytäkirjaan merkittäisiin tämä ilmoitus

tämä ilmoitus koskee seuraavia ryhmämme jäseniä

ahde asell gustafsson guzenina richardson heinäluoma hiltunen hurskainen kallio kalliomäki kantola karhu anneli kiljunen kimmo kiljunen kiuru koski johannes koskinen marjaana koskinen edustaja kuusista eros

kenen kuusisto kähkönen lahtela laitinen lipponen paasio paatero peltonen rajamäki rönni saarinen skinnari söderman tabermann taimela taiveaho tuomioja viitamies viitanen ja väätäinen

arvoisa puhemies

en oikein saanut ministeriltä vastausta opettajankoulutuksen tulevaisuuteen ja huoleen siitä eli miten tässä nyt meillä on käymässä kun nämä tieteenalat ovat kovin eriarvoisessa asemassa jo tällä hetkellä

ministeri puhui opettajien täydennyskoulutuksesta ja sen satsauksista mutta kuitenkaan tämä hallitus ei ole pystynyt lähellekään siihen mitä edellinen hallitus on satsannut opettajien täydennyskoulutukseen

nyt nimenomaan kun erityisopetusuudistus on tulossa ja käynnistymässä olisi pitänyt nimenomaan satsata opettajien täydennyskoulutukseen hyvin paljon enemmän

edelleenkin peräänkuulutan ministeriltä tuntijakouudistustilannetta

aiotteko jääräpäisesti viedä tämän uudistuksen läpi vaikka se on hyvin lapsia kouluja

tähän kielivaatimukseen

olen siinä osassa samaa mieltä mitä edustaja soukola täällä esitti eli venäjän kieli varmasti on yksi tärkeitä kielitaidon osalta mutta en kyllä olisi silti sen takia poistamassa sieltä ruotsin kielen vaatimusta

kielitaitoa kaiken kaikkiaan varmasti on tärkeä kehittää ja olla tässä edelleen mukana mutta tämä tutkinnonuudistushan on hyvin merkittävä ja myös poliisikoulutuksen osalta koska jos ajatellaan meidän tämänhetkistä maailmaa niin myös turvallisuuden käsite esimerkiksi on muuttunut hyvin ratkaisevasti

sen hallitseminen ja siihen liittyvien asioiden hallitseminen on varmasti juuri sitä mitä nyt sitten tarvitaan

lisäkouluttaa kehittää ja antaa myös poliiseille mahdollisuus omassa ammatissaan kehittyä ja saada kaikki se mahdollinen koulutus mitä tämä nykytyö vaatii ja myös tietysti sitten jatkamaan jatkokoulutuksessa ylempiin korkeakoulututkintoihin

tämä on hyvä tie ja väylä edetä

täällä on tietysti sitten myös näitä opintososiaalisia etuja mitä varmasti valiokunnassakin tulemme tarkastelemaan huolella elikkä mitä tämä tarkoittaa sitten kaiken kaikkiaan mutta täällähän on kuitenkin edelleenkin säilymässä tämä opintotuki ensimmäisen vuoden ajalta ennen kuin näitä poliisin palkallisia työ

keskustelu on päättynyt ja asia laiteta

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmällä on kyllä teemana tällä viikolla ilmeisesti työuran pidentäminen hyvin vahvasti ja jos ei tätä budjettia kahlatessa ole huomannut niin siellä on hyvin vahvasti otettu esille tämä yhteiskuntatakuu nuorisotakuu ja minun mielestäni siinä on eräs mainio elementti työuran pidentämistä ajatellen että saamme kaikki nuoret eteenpäin elämässään

hallitus tekee pitkäjänteistä ja kauaskantoista politiikkaa haastavina aikoina

talousarvioesityksellään hallitus tähtää talouden kasvuedellytysten vahvistamiseen työllisyysasteen nostamiseen ja pienituloisten aseman parantamiseen sekä yritystoiminnan kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseen

hoitajamäärän alimitoitukselle asetetaan nollatoleranssi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sähköisen viestinnän aikakautena ihmettelen edelleen sitä miten vieläkin vähäisesti meillä turvallisuus ja puolustuspolitiikan linjauksissa käsitellään sähköisen viestinnän turvauhkaa tai tarjotaan sille konkreettisia välineitä

meillä kriisinhallinnallisesti on olemassa tietty huoltovarmuus ja jollakin laajuudella myös mahdollisia verkkohyökkäyksiä seurataan mutta koen suomen olevan vielä alkutekijöissään tällä alueella

uskon että tulevaisuudessa turvallisuuspoliittiseen keskusteluun on yhä enemmän tuotava myös tietoturvajärjestelmiä kohtaan tehdyt hyökkäykset ja sähköisen viestinnän kautta tulevat uhkat

ehkä tulevaisuudessa voisi ajatella että näissä selonteoissa olisi alueita jaettu pienempiin osa alueisiin ja voitaisiin vähän syvemmälle kussakin sitten mennä

toivon myös että viranomaisverkon toimintaa todella ylläpidetään eikä määrärahoista tarvitsisi kiistellä vuosittain

fyysinen kestävyys ei ole enää samaa luokkaa kuin taannoin ja selitystä voidaan varmasti hakea yleisellä liikunnan vähentymisellä ja myös sillä että ei liikuntamuotoiset harrastukset valtaavat tilaa

näistä varmaan voidaan vetää selityksiä keskeyttämisille

arvoisa puhemies

se sietää arvostelua myös tässä yhteydessä

onhan käsittämätöntä että henkilöstöleikkauksia tehdään vaikka ihmiset eivät selviydy työtaakastaan tälläkään hetkellä

luulen että alokkaiden pärjäämiseen ja jaksamiseen kuten myös henkilöstön jaksamiseen suuri osuus on myös sillä että johtamassa ovat vielä ihan oikeat todelliset ihmiset

sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenvuorossa tuotiin puolueemme puheenjohtajan urpilaisen esittämänä huoli puolustusmäärärahojen kasvattamisesta tässä maailman taantumatilanteessa

arvoisa puhemies

tähän opettajankoulutukseen minkä edustaja saarikko nosti esille

itse erityisluokan opettajana koen että nimenomaan tätä erityispedagogista osaamista olisi syytä saada lisää kaikille opettajille koska nykyään myös yleisopetusryhmissä on paljon erityistä tukea tarvitsevia koska olemme sitä lakia viime kaudella siihen suuntaan muuttaneet että integraatio olisi enemmän mahdollinen ja sen takia tätä osaamista myös siellä puolella tarvitaan kipeästi

kaiken kaikkiaan tämä oppilas ja opiskelijahuoltolaki on todellakin tässäkin talossa kauan kauan sitten jo paljon puhuttu ja haluttu saada tämä omaksi laikseen että saadaan tämä hajanainen lainsäädäntö kuriin ja samaan lakiin koottuna kaikilta osin

toki aina tehtävät lisätehtävät tietenkin ovat sitten kunnille resursoitavia mutta siellä on myös paljon sellaista työtä jota jo nyt tehdään itse asiassa kunnissa kouluissa opiskelija ja oppilashuoltotyötä joten kaikki ei ole suinkaan uutta

esimerkiksi nämä suunnitelmat täytyy olla siellä jo tälläkin hetkellä oppilashuoltoryhmät toimivat hyvin paljon monissa kouluissa suurimmassa osassa tälläkin hetkellä ja niin edelleen mutta tietenkin nämä ammatilliset vaatimukset jotka tämän lain myötä tulevat kasvamaan ovat sitten niitä joihin niitä resursseja tarvitaan

hyvin tärkeää tässä laissa ovat nämä säännöllisesti toistuvat ennakoivat toimenpiteet elikkä esimerkiksi terveystarkastukset joita nyt sitten velvoitetaan vuosiluokittain suorittamaan

siellä on ensimmäinen viides ja kahdeksas luokka jotka sitten ovat niitä tarkastusetappeja ja varmasti ihan tarkasti harkittuja miksi juuri nämä vuosiluokat

ennalta ehkäisevä ote on siis tämän lain kaikki a ja o

oppilashuoltoryhmiä niin kuin jo totesin jo paljon toimiikin mutta näiden kohdalla ei edelleenkään säädetä siitä ketä siellä ryhmässä sitten istuu näitä asioita päättämässä vaan jokainen koulu ja kunta voi sitten itsenäisesti katsoa ja tietenkin sen tarpeen mukaan mikä asia milloinkin on kyseessä ketä ryhmässä on hyvä olla mukana mutta yleisestihän näissä on opettajaedustus ja rehtori hyvin paljon mukana ja sitten terveydenhuollon ammattilaisia psykologeja kuraattoreita ja niin edelleen eli hyvin vahvasti edustettuna moniammatillisuus

nyt olisi mahdollista paljon helpommin näissä opiskelija ja oppilashuoltoryhmissä käydä näitä asioita läpi siinä mielessä että nämä salassapitosäännökset eivät sitten aiheuta turhia kommervenkkeja

siellähän on nytkin täällä laissa sitten kirjattuna että toki näissä asioissa täytyy aina muistaa se että vain niitä tietoja luovutetaan mitkä koskevat tätä kyseenomaista asiaa eikä suinkaan ole tarkoitus julkistaa kaikkia sitten kaikille ryhmän jäsenille